ainakin ne luontoihmiset kenen kanssa minä olen keskustellut ovat pöyristyneitä siitä että nyt jo eduskunnasta tulisi se viesti että alkakaapa kerätä vapaaehtoisia maksuja näiltä alueilta koska moni näkee sen mitä siitä seuraa

tosiasiassa ympäristöhallintoa ollaan ajamassa kovalla kädellä alas ja sitä kautta myös ympäristötavoitteita

me olemme hyvin surullisia siitä että hallitus on valinnut toisen linjan ja jo etukäteen kertoo sen tuloksen mikä sopimuksesta pitäisi syntyä

ottakaa sen lisäksi käyttöön yrittäjälle tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen investoikaa lasten homekoulujen korjaamiseen ja ottakaa käyttöön emu puskurit

onko tämä teidän mielestänne oikein

onko tämä reilua

olen erittäin huolissani tästä koska oma puolueenihan oli aikanaan tekemässä kovasti työtä että tämä ympäristöministeriö silloin edistyksellisenä askeleena ylipäätään perustettiin

minä kyllä nostan hallitukselle hattua siinä että nyt ihan myös taloudellisia resursseja löytyy harmaan talouden torjuntaan aivan eri tavalla kuin viime kaudella

mitä sanotte tästä

tällähän hetkellä on ollut kyllä nähtävissä esimerkiksi se että monet yhtiöt jotka tekevät nyt hyvää tulosta maksavat enemmän ja enemmän isompia osinkoja omistajilleen

kyllä meidän täytyy tosissamme tehdä työtä niiden ehkäisemiseksi ja tässä tapauksessa nimenomaan tämän avulla voitaisiin paljastaa näitä harmaita rahaeriä ja tulisi lisää läpinäkyvyyttä avoimuutta ja se olisi kyllä hyvin tervetullut tavoite

se on tärkeä uutinen ja tietenkin voi kysyä nyt taas kerran miksi ylipäätään näitä rahoja alun perin haluttiin leikata koska nämä ovat niin tärkeitä rahoja jokainen ymmärtää että niillä on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen

ennen pitkää ne muuttuvat vapaaehtoisesta pakolliseksi ja ennen pitkää nämä ovat niitä askelia joilla annetaan narua sille että leikataanpa joskus vielä jokamiehenoikeuksia

eli tällähän hetkellä kehitys menee valitettavasti vähän niin että omistajat saavat lisää samaan aikaan kun se tavallinen kansa tinkii

mikäli hän ei nyt kokonaan ole vienyt vielä sydäntänne niin heltyisikö se ottamaan huomioon nämä sdpn hyvät tavoitteet

se mistä halusin nimenomaisesti nyt nostaa keskustelua oli se että koska kiistämättä kukaan ei sano ettemmekö olisi erilaisissa lähtökohtatilanteissa toiset saavat julkisuutta enemmän kuin toiset toisilla on pitempi ura kuin toisilla ja sille me emme ihan hirveästi voi mitään niin puhemies tämän koko keskustelun ydin on se että koska nämä kampanjat ovat entistä kalliimpia koko ajan vain lisääntyy ja lisääntyy tämä kehityssuunta niin minusta on täysin aiheellista lähteä keskustelemaan uudestaan siitä ajatuksesta joka oli tarastilla omassa selvityksessään mukana

loppuun haluan arvoisa puhemies kyllä yhtyä edustaja saarisen huoleen tästä hallintarekisteriasiasta

sanoisin että vieläkin on varaa enemmän panostaa harmaaseen talouteen kuin näiden leikkausten purkujenkin jälkeen siellä talousarviossa on kyllä tilaa

omassa puheenvuorossani kannoin huolta hallituksen kokeilusta tässä ja nyt mikä tarkoittaa suomeksi sanottuna että hallitus parhaillaan on linjannut päätöksiä joissa se tulee leikkaamaan sosiaaliturvaa eläkkeensaajilta työttömiltä kaikilta näiltä

emme olisi tällaista kirjausta missään nimessä toivoneet että valiokunnan enemmistö tekee koska tässä on selkeä uhka selkeä viesti että annetaan mennä lisätään maksuja

siinähän oli uhka viime kauden lopulla että käytäntöä löysennettäisiin ja niinhän ei tietenkään pidä käydä ja siksi hallitusohjelmaan kirjattiin että tätä asiaa tarkastellaan

ette kai voisi torjua niitä vain siksi että ne tulevat sdpltä

olemme samaa mieltä että työpaikkoja tarvitaan lasten äideille ja isille mutta siksi me juuri ihmettelimme miksi hallituspolitiikka tässäkin suhteessa talouspoliittisesti on sen verran lyhytnäköistä että välttämättä valitettavasti niitä työpaikkoja ei synny kun ihmisten ostovoimaa leikataan taloutta kuristetaan se kierre voi olla aivan päinvastaiseen suuntaan

ei kai sopimus ole se että toinen osapuoli hallitus siellä elinkeinoelämän keskusliiton taskussa sanelee mikä pitäisi olla sopimisen lopputulos

arvoisa puhemies

ja minä väitän että tulee inhimillisesti ja talouspoliittisesti vielä kalliiksi ratkaisuksi tämä hallituksen oma kokeileva sosiaaliturvaa leikkaava talouspoliittinen linjaus

mehän sosialidemokraatteina koska emme pitäneet tästä kirjauksesta olemme sitten omaan vastalauseeseemme esittäneet ikään kuin vastavetona pontta eli tämän puolesta tietenkin eduskunnassa voidaan tänään äänestää

on ollut erittäin myönteinen seikka se että on käynyt ilmi että samaan aikaan kun nostetaan veroja jotka tasaavat tuloeroja me nostamme kaikkein rikkaimpien veroja solidaarisuusverolla me pistämme miljoonaperinnöt lisäverolle siitäkin huolimatta että keskusta äsken niitä suojeli eikä halunnut pistää samoin me verotamme lisää suurimpia eläkkeitä samaan aikaan kaikkein köyhimpien ihmisten verotusta kevennetään

ei se näin mene

kaikki ymmärtävät sen

me olemme esittäneet sdpssä esimerkiksi sitä että tämän hetken passiivista työttömyysturvaa voisi käyttää aktivoiviin toimiin ihminen pääsisi töihin työllistyisi tesin mukaisella palkalla edustaja rinteen malli

se ei ole hyvät ystävät mitään höttöä se on rautaista tavaraa siinä suhteessa että tässähän esimerkiksi edustaja heinäluoma juuri kertoi että on nähtävissä että tämän edellisen kauden harmaan talouden torjuntaohjelmalla ollaan saatu merkittäviä verotulojen lisäyksiä aikana jolloin työttömyys on iso

mutta minä kysyisin asuntoministeri kiurulta koska tiedän että hallitusohjelmassa puhutaan sekä hometalkoiden jatkosta että sitten näitten korjausavustusten uudenlaisesta katsomisesta

mitä tulee sitten tähän lapsivaikutusten arviointiin minkä edustaja heinäluoma otti puheenvuorossaan esiin niin toden totta tuomas kurttilahan esittää että tällainen arviointi tehtäisiin ja se olisi nyt äärimmäisen tärkeää tehdä puhemies koska kuitenkin me tiedämme että koulujen ryhmäkokoja pienennetään varhaiskasvatuksesta ollaan tekemässä merkittäviä säästöjä

arvoisa herra puhemies

olen samaa mieltä kuin täällä edelliset puhujat edustajat heinäluoma ja filatov siitä että pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomiota myös siihen mihin kaikkeen uudenlaiseen voimme sitran resursseja käyttää ja tätä kehotan meitä kaikkia miettimään

onko teillä aikomusta kun asuntopoliittista ohjelmaa nyt muodostatte ottaa tämä asia erilliseen tarkisteluun miten tämänhetkiset kaikki korjausavustusmuodot voitaisiin ikään kuin katsoa yhtenäisesti ja sitä kautta kohdentaa niitä mahdollisimman tehokkaasti

nämä pelisäännöt voimme yhdessä tehdä ja siksi olen puhemies esittänyt sen kysymyksen että voisiko eduskunta palata tähän asiaan

mutta ministeri pekkarinen te vuosi sitten yli vuosi sitten ilmeisesti näitte tämän huonon kehityssuunnan ja sanoitte että nyt on aika hyväosaisten osallistua lamatalkoisiin

siis tämä mielestäni kuvaa vallan hyvin sitä kuinka tärkeää on se että panostus harmaaseen talouteen maksaa itsensä monin verroin takaisin

ihan vain haluan tähdentää edustaja sasin puheenvuoron johdosta että nämä vaihtoehtomenetelmäthän nimenomaan silloin kun ne saadaan validoitua ovat halvempia ja myös luotettavampia kuin nämä perinteiset eläinkokeet

siellä on tärkeitä töitä joita pitäisi tehdä ja tällä hetkellä resurssit ovat liian pienet

samoin tämä hallitus on nostanut muun muassa työmarkkinatukea tiettyjä perusetuuksia

arvoisa rouva puhemies

samoin ympäristöjärjestöjen puolesta vähän harmittaa että joka kerta kun syksyllä tulee budjettiesitys siinä esitetään ympäristöjärjestöjen rahoja leikattavaksi ja sitten ikään kuin oletetaan että kai se eduskunta sitten kenties paikkailee

me olemme vuoden odottaneet hallitukselta edes yhtä toimenpidettä millä hyväosaiset osallistuisivat lamatalkoisiin ja tätä toimenpidettä emme ole vielä tänä päivänä nähneet

aivan kuten valiokunta tässä mietinnössään toteaa varmasti on tarpeen että vielä jatkossa tarkemmin pyritään selvittämään sen torjunnan todellisia vaikutuksia koska uskoisin että sieltä tulee kyllä tuloksia jotka näyttävät todeksi sen että panostamalla harmaaseen talouteen voimme hyvin paljon tuoda valtiolle lisää verotuloja

ei voi olla niin että aina kun sanotaan että ei ole rahaa on taloudellisesti vaikeat ajat niin se raha loppuu aina silloin kun on kysymys siitä pienestä siitä heikommasta lapsesta työttömästä mutta samaan aikaan hyväosaisimmat eivät näihin talkoisiin joudu osallistumaan

on tärkeää että tämän hallituksen hallitusohjelma jo muutti sitä linjaa ja tiukensi sitä linjaa millä näihin euron velkakriisiasioihin suhtaudutaan

tämä on tärkeää myös sdplle että voimme tukea yrittäjyyttä näiden uusien keinojen kautta

ja esimerkiksi juuri eräässä asiantuntijakuulemisessa kuulimme että muutamaan kymmeneen vuoteen ei ole tämäntyyppisiä tarkistuksia myönteiseen suuntaan sosiaaliturvaan tehty ja se on tietenkin hyvin tärkeä asia tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta

no nyt paikkaa vähän mutta meillä sosialidemokraateilla on vastalauseessa sitten määrärahaesitys paitsi ympäristöhallintoon myös ympäristöjärjestöille sekä tietenkin esitämme lisää voimavaroja myös näihin ympäristötöihin

ministeri katainen ei suostu vastaamaan kysymykseen tarkoittaako tämäkin loppujen lopuksi hyväosaisten veroalea sitä kautta että tulette alentamaan yritysveroa tulevaisuudessa

linja on tiukentunut arvoisa keskusta

tässä on nyt se syy miksi meidän suomessa kannattaa huolehtia esimerkiksi tästä tampereella sijaitsevasta vaihtoehtomenetelmäkeskuksesta ja sen toimintaedellytyksistä

arvoisa herra puhemies

on toki harmillista että käsittely jää lyhyeksi siitä olemme kaikki yhtä mieltä mutta tällä kertaa koska tilanne on vakava on tärkeää että saamme mahdollisimman hyvän lain siksi sitä valmisteltiin pitkään voimaan ja mahdollisimman nopeasti

nyt kreikka kakkospaketissa toteutui suomen taloushistorian suurin velkajärjestely yksityiselle sektorille yksityiset sijoittajat kantavat vastuunsa ja sen lisäksi suomalaisten veronmaksajien riskit rajattiin vakuuksilla

miten se voi sopia tähän aikaan kun samaan aikaan näemme lisääntyvästi kuvia julkisuudessa hyvin julmasta kohtelusta eläimiä kohtaan esimerkiksi juuri näissä teurastamoissa

nimittäin on todella tärkeää että lähiöistä ja kaiken kaikkiaan meidän ihmisten kodeista pidetään hyvää huolta ja niitä on kylliksi

euroopan unionissa on varsin tiukkoja vaateita koe eläintoiminnan vähentämisestä ja juuri siksi tämä suomen osaamisalue missä muuten olemme ihan maailman kärjessä on sellainen mistä voimme tulevaisuudessa saada merkittävällä tavalla myös lisää työpaikkoja lisää vientituloja jopa

missä viipyvät toimet hyväosaisten osallistumisesta lamatalkoisiin

oli aivan pöyristyttävää että hallituksen esityksessä niin maa ja metsätalousministeriön puolella kuin ympäristöministeriönkin puolella oli niin niukalti näitä ympäristötyörahoja että yhtäkään uutta hanketta niiden varassa ei olisi voinut alkaa

arvoisa hallitus ja arvoisa ministeri te olette hallitusohjelmakirjausten mukaan enemmänkin heikentämässä esimerkiksi eläinsuojelurikkomusten rangaistuksia keventämässä valvontaa ja purkamassa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä yhteisiä pelisääntöjä

se on hyvin tärkeä ja viime kaudella moneen kertaan jaksoin ihailla edellisen talousvaliokunnan mietintöä ja niitä konkreettisia toimenpide ehdotuksia mitä siinä oli tähän kosteus ja homeongelmien torjuntaan

kun täällä sanotaan että keskustajohtoisen hallituksen linja euron vakauttamisessa perustui tiukkaan ehdollisuuteen niin voisiko arvoisa keskusta nyt kertoa mikä se tiukka ehdollisuus oli

pitkäaikaisen korkotuen ehdot ovat edullisimmillaan a kruunu rakennuttaa valtion itse pääomittamia koteja ja meillä on käytössä hyvä niin tällä hetkellä eräänlainen väliaikainen malli jossa olemme täytetakaukseen lisänneet käynnistysavustuksen

nehän olivat hyvin kattavia eri ministeriöiden kesken ja monessa kohtaa esimerkiksi edellyttivät sitä että eri ministeriöt koordinoivat toistensa kanssa näitä toimia ja niissä päästään eteenpäin

viime kaudella keskustan johdolla iso asia ervv euroopan rahoitusvakausväline vietiin niin nopeasti eduskunnan käsittelyn läpi että emme kerinneet oikein mitään tekemään

en muista onko sasi ollut mukana näillä vierailuilla mutta kannattaisi vaikka yhdessä käydä siellä vaihtoehtomenetelmäkeskuksessa nimittäin siellä saa hyvää ihan tieteelliseen faktaan perustuvaa tietoa nimenomaan näitten vaihtoehtomenetelmien luotettavuudesta ja siitä että ne ovat hyvin paljon edullisempia sitten kun ne saadaan käyttöön kuin tämä perinteinen koe eläintoiminta puhumattakaan sitten niitten eettisyydestä

kuinka ihmeessä teidän linjanne voi olla yhteneväinen siihen tilanteeseen mistä kansalaiset kantavat kovaa huolta ja kansalaisjärjestöt sanovat että me olemme menossa eläinsuojelun takapajulaksi

kun lähditte irlantia tai kreikkaa neuvottelemaan kerroitte etukäteen että kyllä ne sijoittajan vastuut täytyy saada ja ehtoja täytyy olla mutta aina kun palattiin kerrottiin että valitettavasti nyt tällaiseen emme pystyneet että mahdoton tehtävä

meidän mottomme siellä on että halvempia koteja kohtuuhintaisempia koteja pitää ihmisille rakentaa ja edelleen tässä tilanteessa on hyvin viisasta rakentaa koteja ja peruskorjata niitä

lisäksi olemme parantaneet nuorten ja opiskelijoiden asumisen tukimuotoja ja hyvin paljon on myös muita toimia

teillä on valta ministeri

melkein nuijan kopautuksella tuollainen aika pieni lainausmerkeissä ervv silloin vietiin läpi

irlannista puhuitte kovasti että pitää ainakin puuttua siihen että siellä on kovin matala yhteisövero että sitä ainakin pitää muuttaa mutta ei ei tulos oli nolla valitettavasti

se on kieltämättä pettymys että tämä lyhyt korkotuki yhtenä mallina tästä joukosta on nyt näyttäisi siltä jäämässä tällä kaudella toteutumatta

olen paljon kouluvierailuilla esimerkiksi käynyt ja on ollut aika surullista että lapset ovat saattaneet sanoa että täällä on vähän huono ilma on vähän huono hengittää tai tällä tavalla

siellä on isot paineet peruskorjauspuolella tulevina vuosina ja siksi täytyy myös asumisen hinnan nousua hillitä sillä että valtio tätä peruskorjausta myös uusin ideoin tukee

pääministeri vanhanen teidän pää äänenkannattajassanne verkkoapilassa ministeri anttila kertoi ja puolusteli ympäristöministeriön lakkauttamista byrokratian vähentämisellä täsmälleen samoin argumentein kuin ed

minulla oli siihen valmis esitys jossa huomioitaisiin se että syntyy sekä koteja että vähän vielä markkinahintaa kohtuuhintaisempiakin koteja mutta niin kävi että emme päässeet yhteiseen näkemykseen siitä onko tämä tukimuoto sitten riittävä ja näin ollen tältä erää se on jätetty tästä valikoimasta pois

meillä on esimerkiksi sellainen esitys koskien näitä kunnallisia tai valtion tuella rakennettuja vuokrataloja että siellä tätä korkotukea parannettaisiin ja porrastettaisiin ekologisesti mikä voisi olla äärimmäisen hyvä toimenpide

esimerkiksi vaihtoehtobudjetissamme me olemme varaamassa näiden homekoulujen ja päiväkotien ja myös kirjastojen peruskorjauksiin voimavaroja merkittävällä tavalla

kyllä minäkin pistin hyvällä merkille sen että täällä edustaja tolppanen sanoi että kolmikanta on hyvä ja yhteisesti sopien täytyy mennä tästäkin eteenpäin

on aika järkyttävää jos luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ilmastonmuutoksen torjunta itämeri kysymykset ovat byrokratiaa teidän mielestänne

tätä olemme esittämässä omassa vastalauseessamme ja samoin sitten kohtuuhintaisempien kotien rakentamiseksi esitämme myös parannuksia korkotuen ehtoihin ja käynnistysavustuksien pitämistä tämän vuoden tasolla

ei siitä ole kauaakaan kun täällä salissa edustaja pekkarinen teidän arvostettu talousasiantuntijanne vaati että kulutusta on leikattava

ympäristörahat on ajettu alas joukkoliikenne on ajettu alas pallastunturin hotelli saimaannorppa ei ole kovin hyvä lista tässä

kyllä on hyvin tärkeää että tänä päivänä osaisimme rakentaa siten että näitä kosteus ja homevaurioita ei tulisi koska kyllähän ne ovat inhimillisiä tragedioita kun kuulee monien perheiden kertomuksia siitä mitä on tosiasiassa käynyt kun se oma koti jonka on hyvässä uskossa ostanut saattaa sitten olla homevaurioinen

hän sanoi näin

nimittäin kaiken kaikkiaanhan meillä finanssisektori on hyvin aliverotettu ja tässä tilanteessa olisi varmasti syytä etsiä niitä keinoja millä myös tämä sektori saadaan yhteisten talkoiden piiriin

minäkin haluan osaltani kiittää edustaja kanervaa siitä hienosta ja arvokkaasta työstä mitä olette etyjin puitteissa tehnyt hyvin haastavissa kansainvälisissä olosuhteissa

nythän on se ikävä puoli että vaikka helsingin seudulla käynnistysavustukset edelleen säilyvätkin niin niiden määrää vähennetään ja sitten muualla kasvukeskuksissa näitä käynnistysavustuksia ei enää tässä budjetissa tulevana vuonna myönnetä

se on aivan olennainen näinä päivinä koska kaikki pyörii siinä miten saamme talouden kuntoon miten saamme kasvua miten saamme työllisyyttä